se on selvää että en ollut äänestämässä kela maksun poiston puolesta viime vaalikaudella mutta tilanne tällä hetkellä taloudessa on hyvin vaikea ja tässä taloustilanteessa on mielestäni edesvastuutonta olla rokottamassa suomalaisia vientiyrityksiä tämän suuruisella maksulla joka selkeästi johtaisi työttömyyden kasvuun

tämäkin ehkä oli tavalla tai toisella huomattavissa eri puheenvuoroista mutta sen sijaan keinot jäivät varsin epäselviksi

eri perinnettä

toimintaa ja sopimusperinnettä niin tällä logiikalla maahan ei olisi saatu keskitettyä työmarkkinaratkaisua ja tilanne ylipäänsä vakauden osalta suomalaisessa yhteiskunnassa olisi aivan toisenlainen kuin missä me tällä hetkellä olemme

perussuomalaiset arvostelivat omassa puheenvuorossaan lähes jokaista sopeuttamistoimenpidettä ja esittivät sen sijaan lukuisia menolisäyksiä erilaisiin kohteisiin sinällänsä hyvin tärkeisiin ja ihan perusteltuihinkin kohteisiin mutta jäi auki millä perussuomalaiset tuon kaiken rahoittaisivat

minusta suomi tarvitsisi nyt työllisyyssopimuksen sellaisen maltillisen työmarkkinaratkaisun jossa toisaalta palkansaajaliike on valmis tulemaan vastaan maltillisessa palkkaratkaisussa elinkeinoelämä olisi valmis tulemaan vastaan työllisyyssitoumuksella eli he olisivat valmiita sitoutumaan työllistämään hallitus olisi valmis tulemaan vastaan omalta osaltaan ja siihen yhteyteen voitaisiin myös kytkeä täsmätoimia työllisyyden tukemiseksi hyvin nopealla aikavälillä

arvoisa puhemies

edustaja tiilikainen kysyi korkojen verovähennysoikeuden rajaamista koskevan hallituksen esityksen perään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kiitoksia eduskuntaryhmille näistä käytetyistä puheenvuoroista ja niissä esitetyistä mielipiteistä

mitä tulee sitten perussuomalaisten ja keskustan vaihtoehtoihin niin minä luin vielä uudelleen molempien ryhmien puheenvuorot läpi kuuntelin ne myöskin tarkkaan ja minun täytyy kyllä rehellisyyden nimissä sanoa että minulle jäi epäselväksi se ovatko perussuomalaiset ja keskusta ottamassa velkaa yhtä paljon kuin hallitus vähemmän kuin hallitus vai enemmän kuin hallitus

sen takia olen tietenkin hyvilläni että keskusta on valmis tukemaan hallitusta niissä toimissa joilla taistelemme veronkiertoa ja myöskin veroparatiiseja vastaan

arvoisa puhemies

tämä on ollut minun ensimmäinen syksyni valtiovarainministerinä ja sitä kautta myöskin olen saanut ensimmäistä kertaa ministerinä tehdä yhteistyötä valtiovarainvaliokunnan kanssa ja ainakin omasta mielestäni tuo yhteistyö on sujunut hyvin ja toivon että näin tapahtuu myöskin jatkossa

kun kuuntelin keskustelua ja ehdin suurimman osan puheista lukemaan myöskin kirjallisesti läpi haluan uskoa siihen että meillä on täällä eduskunnassa yhteinen näkemys siitä kuinka vaikeassa tilanteessa suomen talous tällä hetkellä on

mielestäni se olisi kansakunnan etu

eli tämä perustalouspolitiikan linja eli velkaantuminen jää näistä teidän puheenvuoroistanne kyllä epäselväksi ja jos katson niitä konkreettisia menolisäyksiä joita perussuomalaiset esittivät joita keskusta esitti ja toisaalta niitä purkuesityksiä mitä esimerkiksi verotuksen puolelta olisitte halukkaita purkamaan esimerkiksi veronkorotuksia poistamaan niin tämä yhtälö hyvin helposti johtaa siihen että oppositiopuolueet olisivat ottamassa enemmän velkaa ja siitä kehityksestä olen kyllä hyvin huolissani

siihen antaa tietenkin myöskin eväitä ja mahdollisuuksia tuo yhteinen seminaarimme helmikuussa mihin jo puheenjohtaja sasi aikaisemmin täällä viittasi

puhemies

rikkidirektiivin osalta joka myöskin täällä leimattiin tämän hallituksen päätökseksi totuus on se että linjaukset rikkidirektiivistä tehtiin viime vaalikaudella

keskusta sen sijaan omassa puheenvuorossaan maalaa kuvan mielestäni erittäin synkästä isänmaasta joka ei kyllä vastaa käsitystä suomesta sitä kuvaa tästä isänmaasta joka minulle on syntynyt kun olen kiertänyt lähes joka puolella suomea viimeisten kuukausien aikana

myös tämä koko budjettiprosessi tänä syksynä on ollut vähän uudenlainen johtuen siitä että oppositiovaihtoehdot olivat nyt toisella tapaa keskustelussa salissa

jos meillä olisikin pelkästään tämä vaikea suhdannetilanne joka johtuu eurokriisistä ja kansainvälisen talouden kehityksestä niin uskon että me kohtuullisen helposti voisimme löytää siihen lääkkeitä

arvoisa puhemies

nyt sen kanssa eletään ja hallitus on sitoutunut siihen että me haemme toimia joilla näitä lisäkustannuksia pystytään myöskin meidän vientiteollisuudelle kompensoimaan

mutta valitettavasti meidän haasteemme ovat paljon syvemmällä ja ne ovat paljon vaikeampia johtuen juuri meidän talouden rakennemuutoksesta ennen kaikkea meidän elinkeinoelämän rakennemuutoksesta siitä esimerkkinä teollisten työpaikkojen katoaminen

minusta tämäkin on hyvä askel eteenpäin siinä uudessa avoimemmassa budjettiprosessissa jota mielelläni olen jatkossakin kehittämässä

olemme tehneet päätöksen pesureista niihin rahat jo sisältyvät ensi vuoden budjettiin mutta muiden toimenpiteiden osalta tarkoitus on palata asiaan kehysriihessä

kysyn vain minkä vastuun keskusta itse ottaa tästä maalaamastaan synkkyydestä oltuaan kuitenkin kahdeksan vuotta pääministeripuolueena tässä maassa

ja minä näen että tämä laaja yksimielisyys nimenomaan näistä isoista haasteista ja toisaalta tavoista joilla näihin haasteisiin vastataan on hyvä asia koska tämmöinen laaja ja leveä selkänoja on pienen kansakunnan etu kun näihin edessä oleviin haasteisiin vastaamme

ja tämän lisäksi on vielä julkisen talouden kestävyysvaje joka pitkällä aikavälillä haastaa meitä ja joka velvoittaa jo tätä hallitusta jo nykyisiä päättäjiä tekemään toimenpiteitä ennen kaikkea rakenteellisia uudistuksia joilla työllisyysastetta nostetaan

eli meidän maalimme jota me tavoittelemme on nyt paljon etäisempi ja se liikkuu koko ajan ja sen takia myöskin hallitukselta se vaatii poikkeuksellista pohdintaa ja päätöksentekokykyä

tai miksi te nyt arvostelette sitä että terveydenhuollon tietojärjestelmiä ei laitettu kuntoon kun teillä itsellänne on ollut sosiaali ja terveysministerin ja peruspalveluministerin salkku kahdeksan vuoden aikana

huoli talouden näkymistä nousi aika monessa puheenvuorossa esille ja se on tietenkin ymmärrettävää tilanteessa jossa kansainvälisen talouden tuoma epävarmuus on poikkeuksellisen suurta

me teemme sen siksi että miljardin euron sopeutukset ensi vuonna eivät olisi riittäneet suomelle jotta me voimme pitää kiinni eussa yhdessä sovituista tavoitteista koskien julkisen talouden rakenteellista jäämää

eli eikö olisi reilua ja rehellistä myöskin itse kantaa vastuuta joko teoista tai tekemättä jättämisistä sen sijaan että pelottelee mustamaalaa ja luo sellaisia synkkiä kuvia tästä maasta jotka eivät vastaa todellisuutta

me ymmärrämme suomalaisessa hyvinvointimallissa sen että kaiken keskiössä on työ oikeus tehdä työtä elättää itsensä ja perheensä työnteolla ja sen takia me yksinkertaisesti tarvitsemme suomeen lisää työpaikkoja

kuten aikaisemminkin täällä salissa olen moneen kertaan todennut hallituksen toimintatapa on lähtenyt luottamuksen vahvistamisesta eli me uskomme siihen että epävarmuuden keskellä on parasta pyrkiä vahvistamaan luottamusta ja luoda vakautta

se mistä olen erityisen iloinen ryhmäpuheenvuorojen osalta on työn merkityksen korostaminen koska se nousi lähes jokaisessa puheenvuorossa esille

jos me emme pysty nostamaan työllisyysastetta suomessa me emme voi ylläpitää näitä hyvinvointipalveluita saatikka maksaa tulonsiirtoja yhteiskunnan heikompiosaisille

eli tehdään se mikä on luvattu mikä on sovittu ja sitä kautta myöskin vahvistetaan suomeen ja suomalaisiin päätöksentekijöihin kohdistuvaa luottamusta ja toisaalta myöskin meidän yhteiskunnassamme luottamusta eri toimijoiden välillä

ja sen takia niin kuin puheenvuorossani totesin kaikki kehysriihen päätökset tähtäävät siihen että me voimme synnyttää suomeen uusia työpaikkoja ja totta kai myös pitää kiinni jo olemassa olevista työpaikoista

suomalaiset ovat tottuneet tekemään työtä sisulla ja työllä tämä maa on rakennettu ja sen takia on erittäin hyvä että työn merkitystä myös jokaisessa poliittisessa ryhmässä arvostetaan

mutta opposition tehtävä on myöskin esittää uskottavia vaihtoehtoja ja kollega puolueen puheenjohtaja sipilä teiltä ei tänään uskottavaa vaihtoehtoa löytynyt

hallitusohjelmassa on kolme strategista painopistettä jotka ikään kuin läpileikkaavana punaisena lankana toimivat yli hallintorajojen

uskon että myöskin työttömän perheen äidin isän näkökulmasta keskeistä on se että on näköala uuden työpaikan löytymisestä mutta samaan aikaan hallitus myöskin panostaa pitkäaikaistyöttömien auttamiseen kuntakokeilulla pitkäaikaistyöttömille

te luettelitte eläkeuudistuksen energiaomavaraisuuden lisäämisen biotalousstrategian matkailuelinkeinon vahvistamisen uudet oppimisympäristöt ja yrittämisen edellytysten vahvistamisen

se on kaikkein olennaisin asia

toisaalta me myös tuemme työttömänä olevia ihmisiä parantamaan omaa koulutustaan tarjoamalla heille aktiivitoimia ja sitä kautta edesauttamalla heitä pääsemään takaisin työn syrjään kiinni

jotta hyvinvointivaltio voi tulevaisuudessa toimia talouden pitää olla kunnossa

pankit ja sijoittajat vastuuseen se on ollut sosialidemokraattien linja viime keväänä kun kreikan tukipakettia käsiteltiin viime syksynä irlannin tukipaketin yhteydessä ja se on myöskin tänään ja tulevaisuudessa meidän ehtomme

myös ajatus siitä että työmarkkinatuen maksatus siirtyy kuntaan mahdollisimman lähelle kuntalaista on juuri tavoite jolla pyritään kuntia aktivoimaan löytämään työttömille nykyistä nopeammin uutta työtä mahdollisuus päästä koulutukseen

mutta sen ohella että me tarvitsemme kasvutoimia me tarvitsemme työllisyystoimia me tarvitsemme talouden sopeuttamistoimia jotta velkaantuminen pystytään tulevaisuudessa pysäyttämään me tarvitsemme rohkeutta uudistua koska meidän on pakko katsoa myöskin avoimin silmin niitä haasteita jotka meillä tulevaisuudessa esimerkiksi väestön ikääntymisen kautta on edessä

hallitus tekee nyt jo töitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi mutta edustaja sipilä tällaisen varaan ei voi hallituksen kehyspäätöstä rakentaa

mutta täällä ovat nyt sekä valtiovarainministeri että pääministeri viitanneet euroopan kilpailukyvyn parantamiseen ja perjantain kokouksessa on agendalla kilpailukykysopimus joka pohjautuu hyvin oikeistolaiseen talouspoliittiseen ajatteluun

arvoisa puhemies

tämä on tärkeä tavoite eheyden näkökulmasta se että me saamme jokaisen täällä asuvan henkilön osaamisen ja potentiaalin käyttöön että yhteiskunta pysyy eheänä eikä edessä siinnä paluu luokkayhteiskuntaan

hallitusohjelma muodostettiin täysin toisenlaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa täysin toisenlaisina taloudellisina aikoina eikä sitä ole päivitetty tämän kriisin aikaan ja olen samaa mieltä eduskunnan puhemies niinistön kanssa

keinoista olemme eri mieltä

ja totta kai myöskin nuorten yhteiskuntatakuu ajatus siitä että yksikään nuori ei ole arvoton suomalaisessa yhteiskunnassa vaan hänellä on paikka jossa hän voi olla osallisena antaa oman osaamisensa potentiaalinsa yhteiseen käyttöön on mielestäni tärkeä ja siihen hallitus myöskin jälleen tässä kehysriihessä panostaa antamalla sekä oppisopimuskoulutuksen että ammatillisen koulutuksen kautta lisää voimavaroja

en ymmärrä sitä miksi eun tasolla pitää lähteä ottamaan kantaa eläkeiän nostamiseen julkisen sektorin palkkamalttiin tai myöskään tuloveronalennuksiin

siellä on muun muassa sisäänkirjoitettuna ajatus siitä että verotuksen painopistettä siirretään työn verotuksesta välillisten verojen suuntaan mikä tarkoittaa sitä että me siirrymme kohti tasaveroa

ainakin itse toivon että me löytäisimme tässä eduskunnassa sellaisen yhteistyön hengen jolla me pystymme huolehtimaan siitä että suomalainen hyvinvointivaltio on riittävän vahva vastaamaan myös niihin edessä oleviin haasteisiin

tässä sopimuksessa joka tänne on jaettu todetaan ihan yksiselitteisesti että tarvitaan verouudistuksia kuten työverotuksen alentamista

tämä hallitus on suurituloisten ihmisten hallitus

eli se sama linja jota kokoomus on keskustan tuella ajanut suomessa siirtyminen kohti tasaveroa köyhä ja rikas maksavat saman veroprosentin mukaan on nyt sitten tulossa myöskin euroopan unionin talouspolitiikan kautta suomeen

se on kannanotto ansiotuloverotuksen keventämiseen ja minusta eun tasolla tällaisia kannanottoja ei pidä tehdä vaan nämä asiat kuuluvat jatkossakin päätettäväksi kansallisella tasolla

sen sijaan nuoret ja työttömät tämä hallitus on unohtanut

mutta sen ohella että meidän poliittisen päätöksenteon keskiössä on uusien työpaikkojen synnyttäminen olemassa olevien työpaikkojen säilyttäminen ennen kaikkea suomalaisessa perusteollisuudessa vientiteollisuudessa me joudumme tekemään myöskin vaikeita ratkaisuja

nyt tarvitaan vähemmän retoriikkaa enemmän tekoja

ja en malta olla sanomatta että tämä on kansainvälisestikin katsottuna täysin historiallista ja ainutlaatuista että samaan aikaan kun taloutta sopeutetaan tehdään veronkorotuksia ja menoleikkauksia kuitenkin myöskin parannamme pienituloisten ihmisten asemaa

minä odotan mielenkiinnolla teidän esitystänne jossa te lisäbudjetissa tulette avaamaan tämän vuoden valtion talousarvion ja esitätte konkreettisia säästöjä jo tämän vuoden budjettiin

kävikö tässä niin valtiovarainministeri katainen että piti hakea berlusconi ja merkel tueksi ajamaan tätä kokoomuksen tasaverolinjaa eduskuntavaaleissa

hieman ihmettelen pääministerin puheenvuoroa kun hän ikään kuin vähättelee että jokainen maa voi kansallisesti näistä asioista päättää jos kuitenkin täällä yhteisesti näistä tavoitteista on sovittu

edustaja reijonen viittasi täällä hallituksen päätöksentekokykyyn ja siihen miten monipuoluehallitus kykenee tekemään päätöksiä

mutta tässä hallituksen ohjenuora on ollut se että me pyrimme tekemään nuo ratkaisut mahdollisimman oikeudenmukaisesti niin että niitä jotka lähimmäisistämme ovat kaikista heikoimmassa asemassa myöskin suojellaan tässä vaikeassa taloustilanteessa

mutta se johtaa siihen niin kuin tutkimuksissa on osoitettu että tuloerot suomessa kapenevat ja köyhyys vähenee ja tämä vahvistaa juuri eheän yhteiskunnan tavoitetta ja se on hyvä asia

sitten haluaisin lopuksi kysyä näistä takauksista kun nyt ristiriitaisia tietoja tulee vähän sieltä sun täältä

tiedämme että

olen ymmärtänyt että pääomatuloveron nostoa on kannatettu niin siellä oikealla kokoomuksen keskustan suunnalla kuin myöskin vasemmistossa jopa vihreissä

arvoisa puhemies

välillä kuunnellessani perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoroa en tiennyt olisiko pitänyt itkeä vai nauraa koska tuntui siltä että kovin paljon tuohon hallituksen talouspoliittiseen linjaan tai budjettiin ei ollut paneuduttu

haluaisinkin tietää miksi te ministeri katainen ette ole valmis tuomaan tätä esitystä pääomatuloveron nostamisesta saliin koska tämä olisi nyt juuri sitä hyvätuloisten ihmisten talkooseen mukaan ottamista ja toisaalta se toisi myös aidosti tässä vaikeassa taloustilanteessa lisää rahaa valtion kirstuun

jos me katsomme me olemme samaan aikaan hallituksena tehneet toimia joilla laitetaan liikkeelle rakenteellisia uudistuksia yhteiskunnassa kiitos osaan niistä olemme saaneet myöskin oppositiolta tuen kuten sosiaali ja terveydenhuollon uudistukseen millä huolehditaan julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyydestä

nyt tämä epäkohta poistuu ja se on mielestäni erittäin tärkeä viesti oikeudenmukaisuudesta myöskin suomalaiseen yhteiskuntaan

mannisen kanssa kahden kesken läpikäydä jos siihen on tarvetta

mutta suomen menestymisen kannalta keskeistä on se että meillä on uusia työpaikkoja meillä on työkykyisiä ihmisiä ja me saamme kaikkien ihmisten osaamisen ja potentiaalin käyttöön

olen lukemattomia keskusteluja käynyt kollegojeni kanssa tilanteessa jossa kaikista heikoimmassa asemassa olevilta ihmisiltä leikataan kun taloutta sopeutetaan velkaantumista pyritään taittamaan

arvoisa puhemies

se on iso summa

se että tulokset eivät vielä näy muun muassa sillä lailla että pääsisimme kiinni kansainvälisen talouden elpymiseen ei kyllä johdu hallituksesta vaan se johtuu nimenomaan siitä rakenteellisesta muutoksesta joka meidän elinkeinorakenteessamme on käynnissä niin metsäteollisuudessa kuin myöskin elektroniikkateollisuudessa

tänään temmin virkamies helsingin sanomissa vaatii pitkäaikaistyöttömyyteen nopeita ratkaisuja

ihan loppuun

hallitus on pyrkinyt löytämään sellaisia keinoja tehdä talouden sopeuttamista jotka olisivat mahdollisimman oikeudenmukaisia ja mahdollisimman vähän heikentäisivät talouskasvua ja työllisyyttä

jos tämä ei teille riitä te haluatte vielä esittää lisää yritystukien leikkaamisia mistä te edustaja sipilä olisitte leikkaamassa

sen takia kysyn teiltä ministeri katainen miksi te ette tässä lisätalousarvioesityksessänne osoita ollenkaan lisää euroja työvoimapolitiikkaan jolla autettaisiin pitkäaikaistyöttömiä ja jolla autettaisiin sitä etteivät ihmiset syrjäydy vaan he olisivat osana yhteiskuntaa rakentamassa suomen seuraavaa menestystarinaa

kun näitä vaihtoehtoja kuuntelin ryhmäpuheenvuorojen kautta jäin miettimään millä perussuomalaiset rahoittavat nuo lukemattomat menolisäykset joita teidän puheenvuorossanne esitettiin

minusta oli hyvä huomata että täältä löytyy hyvin paljon tukea niille menolisäysesityksille joita hallitus esittää lisätalousarviossa

hallitukselle on ollut tärkeää se että me emme heikennä teollisuuden tai viennin edellytyksiä koska me olemme antaneet sitoumuksen että tämän hallituskauden aikana ei heikennetä enää teollisuuden toimintaedellytyksiä

osa kansanedustajista toivoi että menolisäyksiä olisi enemmänkin ja kohteita löytyy joihin olisi tässä yhteydessä pitänyt osoittaa lisämäärärahaa

täällä on mainittu energiaveroleikkuri on mainittu yhteisöveron keventäminen mutta kyllä yksi merkittävä työkalu talouden näkökulmasta oli myöskin raamisopimuksen synty jolla suomeen saatiin kahdeksi vuodeksi ennakoitavuutta vakautta ja työrauhaa jota uskon myöskin elinkeinoelämän puolella kovasti arvostettavan ja sitä kautta myöskin turvattua palkansaajien ostovoima

ottaisitteko te enemmän velkaa